kyllähän tietysti aika pitkällä jo ollaan

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan että valtio rahoittaisi lääkevahinkovakuutuksesta pandemrix rokotteen johdosta sairastuneille maksettavia korvauksia sen jälkeen kun vakuutuksesta korvauksiin käytettävissä oleva määräraha on käytetty

arvoisa herra puhemies

edustaja kiljusen kysymys on erittäin varteenotettava

me totta kai katsomme tätäkin kokonaisuutta vielä

kyllä minä itse haluan olla tekemässä sellaisia tekoja tässä hallituksessa jotka vievät nimenomaan sitä ihmisten arkielämää eteenpäin ja helpottavat sitä elämää

tässä yhteydessä erityisesti nyt kannan huolta näistä mielenterveysongelmista kärsivistä ja pitkäaikaissairaista nuorista jotka sen sairautensa vuoksi saattavat jäädä syrjäytyä sinne kotiin

aiheutuneita haittoja korvataan kelan lääkekorvausjärjestelmän sekä muiden kelan järjestelmien lisäksi yksityisestä lääkevahinkovakuutuksesta jossa terveyden ja hyvinvoinnin laitos on vakuutuksen ottaja

tämä yksi teko mikä tässä nyt on teillä täällä eduskunnassa käsiteltävänä se että voisi opiskella jonkin verran on yksi keino mutta aivan niin kuin edustaja kiljunen totesi kyllä pitää vielä jatkaa ja tämä on meillä siellä työn alla tämä kokonaisuuden katsominen myöskin opiskelijoiden näkökulmasta tästä näkökulmasta

lääkevahinkovakuutuksesta korvataan ehtojen mukaisesti lääke matka ja hoitokuluja sekä maksetaan korvausta tilapäisestä ja pysyvästä haitasta sekä mahdollisista ansionmenetyksistä

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

vakuutuskorvaukset pohjautuvat lääkevahinkovakuutuksen ehtoihin vahingonkorvauslakiin sekä soveltuvin sovittaviin osiin

arvoisa herra puhemies

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa lähetekeskustelua varten esitellään mistä te toivoitte

liikenne vahinko osin liikennevahinkolautakunnan ohjeisiin ja normeihin

tässähän kävi sillä tavalla että me kysyimme viime viikolla milloin tämä on mahdollisuus esitellä ja meille kerrottiin että tiistaina on niin pitkä lista että sitä ei ole mahdollista silloin esitellä ja meiltä tuli sellainen ehdotus että se olisi torstaina ja kerrottiin että tätä ei voi torstaina esitellä

minä olin itse keskiviikon tuolla maakunnassa kuuntelemassa kuntien huolia

kuntajohtajat ovat erittäin tuohduksissa tästä sote ratkaisusta ja todellakin peräänkuuluttavat sitä kuka kantaa huolta kunnista

arvoisa herra puhemies

olin heitä kuuntelemassa itäpuolella suomea eilisen päivän ja se oli etukäteen valmisteltu matka enkä valitettavasti pystynyt sitä muuttamaan

jotta sairastuneille lääkevahinkovakuutuksesta maksettavia korvauksia ei koskaan leikattaisi ehdotetaan että valtio rahoittaisi korvauksia sen jälkeen kun vakuutukseen varattu raha määrä on käytetty

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

nyt lakia muutettaisiin siten että kun lasketaan kahta apteekkimaksusta tehtävää vähennystä eli muiden tuotteiden kuin lääkkeiden myynnin suurimman mahdollisen vähennyksen suuruutta sekä sivuapteekkivähennyksen suuruutta liikevaihdosta vähennettäisiin myös nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvo

itse olen sitä mieltä että sosiaali ja terveydenhuolto on ydintoimintaa sitä ei pidä koskaan kokonaan ulkoistaa siinä pitää olla kunnissa ne piuhat käsissä

kunta on kuntalaisia varten niin itse ajattelen ja mielestäni kunnan tehtävät palvelujen tuottaja rahoittaja yhteisöllisyyden kehtona toimiminen identiteetin luojana toimiminen ovat juuri sitä mitä haluan itse edistää

on vaikea varmuudella arvioida mikä tulisi olemaan valtion rahoituksen enimmäismäärä tai milloin valtio alkaisi maksaa korvauksia koska pandemrix rokotteen seurauksena vahinkoa kärsineiden korvauskäsittely sekä rokottamisen ja narkolepsian välisen mahdollisen syy yhteyden selvittäminen aikuisväestössä on vielä kesken

minä olen aina tavannut sanoakin siitä minkä pitää olla kunnilla käsissä että aivan niin kuin tässäkin rakennuksessa on kantavat seinät niin erityisesti niiden kantavien seinien pitää olla kuntien käsissä

olen itse vahvasti kuntien kannalla että suomessa säilyisi kuntarakenne emmekä me menisi ylikunnallisiin yhteistyöorganisaatioihin liiaksi koska mitä enemmän niitä tulee sitä enemmän tulee hallinnon portaita sitä enemmän tulee hallintoon kustannuksia ja päätöksenteko karkaa ihmisten

täällä on tullut kritiikkiä ja täällä on tullut myönteistä ja olen oikein iloinen että te olette kerinneet tähän paneutua koska se osoittaa että te olette kiinnostuneita terveydenhuollon palveluista mutta myöskin sen että olette löytäneet sieltä ne huippuhyvät jutut mitä tämä terveydenhuoltolaki nyt toden totta tuo

edellä mainittuja vähennyksiä laskettaessa on säädetty vähennettäväksi muutkin apteekkimaksusta vapaat erät joten lakimuutoksella yhtenäistettäisiin vähennyksiä koskeva sääntely

lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus on apteekkimaksun määrätessään vähentänyt edellä mainituista vähennyksistä myös nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvon

silloin ostetaan sitä ulkoa joko naapurikunnalta tai kuntayhtymältä tai sitten yksityiseltä tai järjestöiltä

sää tuottaa se demokratia heikkenee eli kannatan kuntia

räsäsen puheenvuorosta joka kyllä nyt osoitti sen valitettavasti on pakko sanoa nyt ihan nimellä että hän ei ole tutustunut tähän koska lääkärikoulutuksella ei puhuta tuollaisia puheenvuoroja jos on tutustunut itse lakiin pienenä yksityiskohtana

en ole kuitenkaan pakkoliitosten kannattaja mutta pidän tärkeänä että tällaisia selvityksiä tehdään aivan niin kuin potilaallekin tulee kertoa mikä on tauti mikä on taudinkuva mitkä ovat hoitovaihtoehdot ja sitten voi potilas itse valita minkä hoidon ottaa

mutta se mitä nyt tässä kehysriihessä päätettiin oli nimenomaan tämä osatyökykyisten toimenpideohjelma joka on kyllä tosi hyvä asia että sen saamme sen nyt käynnistymään ja pystymme auttamaan toivottavasti niitä osatyökykyisiä henkilöjä jotka monesti sitten joutuvat sieltä työpaikalta pois jos työkyky hiipuu

täällä esimerkiksi edustaja väätäinen tietää erinomaisen hyvin ensi ja turvakotien liiton valtavan hyvän toiminnan päihdeäitien hyväksi

elikkä kyllä järjestöjen työ on kuulkaa niin tärkeää että minua kauhistaa tämä keskustelu siitä että niitä ei tarvittaisi jos puhutaan näin että ei voi ulkoistaa

jos kuntaselvittäjät olisivat nimeltään kuntasparraajia ne otettaisiin vastaan mieluusti

jos me ihan oikeasti haluamme saada työuria pidemmäksi niin meidän pitää nimenomaan satsata näihin osatyökykyisiin myöskin aivan yhtä lailla kuin nuoriinkin jotka ovat syrjäytymässä

sitten muistutan myöskin siitä että tämä on tätä kokonaisuutta ajatellen yksi askel isompaa reformia ja siinä tulevat sitten nämä sosiaalipuolen lainsäädäntö ja järjestämislaki ja rahoitus ja rahoitusta ei ole ollut tarkoituskaan ratkaista tämän kauden aikana

mielelläni näen itse heidät sellaisiksi sparraajiksi jotka käyvät kertomassa kunnille missä vaiheessa ollaan ja mitä voitaisiin tehdä

siis joitain asioita vain kannattaa ostaa ulkoa jos siellä on jopa parempi palvelu

osittainhan nämä ovat myöskin työehtosopimuskysymyksiä mutta sitten jos me katsomme muitten maittenkin mallia niin kyllähän siellä on sitten myöskin tällaista mallia että valtio on siinä enemmän mukana

sitähän tässä nyt yritetään että jokainen kunta pystyisi sen sosiaalipäivystyksensä hoitamaan koska eivät pienet kunnat sitä yksin pysty tekemään ja sillä kuntien yhteistyöllä tai sitten vahvoilla kunnilla se hoituu

meillä on hallitusohjelmassa myöskin semmoinen kirjaus että valtionosuusuudistus tapahtuu ja se on tapahtunut tämän vuoden alusta ja se on nyt se mitä on sovittu aikoinaan hallitusohjelmassa

silloin kun tämä on päätetty perustuslakivaliokunnassa on sanottu että pitää olla riittävästi aikaa ja se on sidottu tähän vähintään kuuden kuukauden aikaan silloinhan me elimme siinä tilanteessa että sote ja kunta olivat kiinni toisissaan

valitettavasti me emme ole tässä taloudellisessa tilanteessa pystyneet sitä tekemään mutta kyllä meillä sosiaali ja terveysministeriössä tämäkin asia selvityksen ja arvioinnin alla koko ajan on

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

mutta tässä vaiheessa me olemme tätä vanhempainvapaata pystyneet lisäämään että myöskin isälle tulisi sitten enemmän sitä vanhempainvapaata ja tätä niin sanottua isälle korvamerkittyä joka sitten sillä tavalla tasaa mutta varsinaisesti näihin kustannuksiin ei olla vielä pystytty lisäämään valtion rahaa

me olemme tehneet sellaisen päätöksen aivan yhteistuumissa että kunta ja sote irrotetaan toisistaan ja sehän oli toivomuskin ja ne on irrotettu

tämä on hyvin tällainen kompleksinen lainsäädäntöesitys mutta teille totean vain että tämä liittyy apteekkimaksuun tehtäviin vähennyksiin jotka tehdään ennen kuin se apteekkimaksu lasketaan ja sitten tämä liittyy siihen että itse asiassa lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus fimea on jo toiminut tällä tavalla ja tällä lailla nyt sitten yhtenäistetään ja eräällä lailla lakiin kirjataan se miten on toimittu

yleiskeskustelua ei syntynyt

kyllä muut hoitohenkilökunnan jäsenet ovat tosi tiukoilla ja yhtä lailla niistä on pula

siellä on seuraavana edustaja lehti poissa edustaja vikman poissa edustaja taimela poissa edustaja korhonen paikalla hienoa

miksi sitten tämä laki tämä selvitysvelvollisuus sidottaisiin soteen kun ei sillä ole enää mitään tekemistä soten kanssa kysyn vain

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

sitten vielä sekin pitää muistaa että todellakaan tässä ei ole ollut kysymys siitä että tämä järjestäminen olisi jonnekin hävinnyt

toinen oli se että me haluamme turvata ne avustukset joita on varattu kunnille selvityksen tekemistä varten ja mahdollisia liitoksia varten

siihen vaan ei tehty muutoksia ja ei se lakityöryhmäkään esittänyt kovin paljon siihen järjestämiseen muutoksia

ovatkohan nyt keskustapuolueen edustajat jostain syystä ymmärtäneet tämän lain väärin koska tässähän pidennettiin kunnille aikaa ei lyhennetty

elikkä todellakin terveydenhuoltolaki sisältölakina on yksi osa reformia ja tavoitteet mitä tälle asetettu on kyllä mielestäni saavutettu

meillähän noin kuukausi sitten tällainen työryhmä joka mietti näitä kela rahoituksia jätti mietintönsä ja esitti muutamia työkaluja nimenomaan matkakorvausten vähentämiseksi

asia

muutamia kohtia missä vähän teidän kritiikkiänne haluan korjata

ne olivat yöpymisrahojen nosto sitten myöskin se että tästä oman auton käytöstä jätettäisiin niin sanottu erityisajoneuvostatus pois ja voitaisiin lisätä oman auton käyttöä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

täällä kysyttiin miksi tämä valinnanvapaus laitettiin vaiheittain

kyllä se oli ihan siitä syystä että siinä vaiheessa kun terveydenhuoltolakia ruvettiin tekemään ei meillä ollut tällainen lama elikkä kunnat eivät pelänneet sitä niin kovasti että se valtava ryysis nyt sitten tapahtuisi

no sitten minä olen ollut siitä hyvin hämmästynyt kun täällä nyt kritisoidaan sitä että minä olen esittänyt kysymyksen mikä on tulevaisuuden kunta

asia

hän on pohtinut työryhmänsä kanssa sitä miten näitä valtion tuettuja matkakorvauksia voitaisiin vähentää ja miten voitaisiin yhdistää nimenomaan julkisesti tuettuja matkoja

vaikka meillä on muista maista tietoja että ei kovin paljon liikuta suomalainen voi liikkua jos siellä omalla paikkakunnalla ei ole sellaista terveyskeskusta joka pystyisi auttamaan ja siitä syystä me otamme tämän askeltaen

nyt tämä sdpn yksin tekemä laaja ja siksi hieman hahmoton kysymys suomen suunnasta tuntuu lähinnä hätäiseltä roiskaisulta ja keskustelu on ollut sitten sen mukaista ei niinkään rakentavaa

ei ole päätetty sitä summaa mistä koostuvat ne matkakorvaukset tästä osuudesta

nyt on kuntien puolestapuhujia hyvin vähän ja esimerkiksi minä olen miettinyt sitä kuinka paljon tässä salissa on kuntia puolustettu

minä olen tosi iloinen siitä että tiistai iltana täällä kuultiin kuntien puolustajia mutta ei sitä kuultu kyllä keskustapuolueen riveistä

sitten kärsimyksen lievittämisestä

nyt on sitten hyvä asia että ei leikata ensi vuodella ja sitten lääke korvauksesta myös siirrymme takaisin tielle jää paljon ongelmia muun muassa jätematkakorvausten suhteen palvelumaksujen nousujen suhteen

hallitus on vaikeasta tilanteesta huolimatta uudistanut

itse näen että me tarvitsemme edelleen kuntia ei pakkoliitoksilla vaan vahvoina kuntina

no vastaan hänelle ei ole vierihoitoakaan

arvoisa herra puhemies

elikkä emme me ole nyt mitään hoidon vaiheita ruvenneet pykälään laittamaan vaan nimenomaan ne ovat siellä perusteluissa ja kärsimyksen lievittäminen on kaikissa vaiheissa hyvin tärkeää

täällä tuli hyvin usein esille tämä vähän tällainen kiristysmentaliteetti että jos otan vakavasti tämän asian niin tuon ensi vuonna lain

minä itse olen sitä mieltä että me tarvitsemme edelleen kuntia ja minä olen ylpeä siitä että minä saan olla esittelemässä kuntaministerinä sitä että me voisimme vahvistaa kuntia ja me voisimme lähteä kehittämään kuntia edelleen

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

sitten ed

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä